viljelijät ovat ahtaalla

itse asiassa tämä ehdotus on jo koeponnistettu

venäjän pakotteet ja vastapakotteet osuivat ensiksi maitotiloihin ja maidonjalostusteollisuuteen mutta myös lihantuotanto ja vihannestuotanto ovat kärsineet sekaisin menneistä elintarvikemarkkinoista

moni sopimuspalokuntalainen joka on joutunut lomautetuksi tai työttömäksi on tämän turvin pystynyt yhteiskunnalle hyödyllistä toimintaa jatkamaan ja myöskään mitään ongelmia työmarkkinoihin liittyen ei tästä pienelle joukolle avatusta mahdollisuudesta ole ilmennyt

onko teillä tarkoitus jos tämä kriisi jatkuu ja markkinatilanne pysyy näin huonona välittömästi sitten ensi vuonna mikäli hallitus sinne saakka nitkuttelee tuoda lisäbudjetissa tarpeen mukaan lisää rahaa

velkaantuminen jatkuu

hallituksen päättämät asiat ovat kaatuneet yksi toisensa jälkeen

sen takia olisi tarpeellista että sama mahdollisuus avataan kaikille työttömille

toista kertaa suomella ei ole varaa menettää neljää vuotta

huhtikuun eduskuntavaaleissa on kysymys siitä paheneeko maan vakava tilanne ja jatkuuko sekava asioiden hoito vai aletaanko suomea laittamaan kuntoon

kuullun ymmärtämisessä on edelleen puutteita

edustaja grahn laasonen keskusta haluaa uudistaa terveyspalvelut haluamme kehittää lähipalveluita haluamme että ihmiset kunnissa pääsevät rakentamaan kuntien elinvoimaa

hallituksen jolla on kykyä tehdä päätöksiä

pääministeri katainen äsken puhui kolmesta isosta asiasta

nostitte nämä kolme asiaa merkittäviksi tulevaisuusasioiksi

arvoisa puhemies

katsomme että seuraavan hallituksen onnistuminen mitataan sen kyvyllä saavuttaa yhteiset tavoitteet ja toteuttaa isot uudistukset joihin nykyinen hallitus ei kyennyt

katainen häveliäisyyssyistä siteerasi soininvaaraa

tekoja puuttuu ja sitä en ymmärrä miten tähän kuvaan sopii se että te haluatte näivettää suomalaisia maakuntia kehyskuntia reuna alueita ja näiden yritystoimintaa omalla suurkuntahankkeella

arvoisa puhemies

keskusta esitti ensimmäisenä puolueena viisi tavoitetta suomelle

ministeri rinne kertoi täällä aivan oikein että eussa on orastavaa kasvua mutta se jää ennusteiden mukaan hitaaksi

ne ovat

valitettavasti suomi on jäänyt osattomaksi tästä hitaastakin kasvusta olemme valitettavasti siellä mutasarjaosastolla eu maiden joukossa

nämä ovat tietysti työllisyyttä helpottavia ja lisääviä toimia klassista elvytystä mutta niillä ei vielä tämä rakenteellinen muutos tapahdu ei tule sitä kasvusysäystä pysyvämpään kasvuun

se vaatii yrittäjyyden edistämistä niin pienillä yrityksillä joiden suhteen olemme lukuisia keinoja esittäneet kuin sitten kasvurahaston kautta jolla yrityksiä pystytään nostamaan aivan uudelle tasolle uusia yrityksiä vientimarkkinoille ja näin edelleen

työttömyys on suomen vakavin ongelma

kaiken päätöksenteon on tähdättävä siihen että suomeen saadaan lisää työpaikkoja

tuleeko tämänkaltaisia yrittäjyyttä edistäviä toimia

arvoisa puhemies

politiikkaan tarvitaan uudenlaista tulosvastuullisuutta

maan asioista vastuulliset eivät saa seurata sivusta ongelmien kärjistymistä ja ulkoistaa itseään niistä

he eivät voi puhua vastuunkannosta ja sitten jättää hommia kesken

hallituskumppanit eivät saa kampittaa toisiaan minkä ehtivät selviytymisen työllisyyden ja hyvinvoinnin kustannuksella

investoinnit suomeen ovat jäissä

syy investoijien mukaan on poliittinen epävakaus ja kykenemättömyys uudistuksiin

on aika asettaa suomen etu kaiken muun edelle

keskusta esittää yhteiskuntasopimusta jossa hallitus eduskunta työmarkkina ja yrittäjäjärjestöt sekä muut keskeiset toimijat sopivat taloutta kohentavista suomen kilpailukykyä parantavista ja työpaikkoja luovista uudistuksista

sen sijaan tuo että ervvn muutosten perustelu myös kokoomuksen ja hallituksen puheissa on viikon aikana muuttunut aika paljon on kyllä huomionarvoinen seikka

sopiminen on suomalainen tapa toimia

sitä ei pidä muuttaa mutta myös hallituksen ja eduskunnan on voitava olla aloitteellinen ja aktiivinen uudistuksissa

vielä kolme päivää sitten pääministeri katainen totesi että velkasaneerauksella spekulointia kukaan vastuullinen poliitikko ei harjoita ja ervvn muutoksia perusteltiin nimenomaan sillä että pystytään tämmöinen velkasaneerausvaihtoehto pitämään poissa

poliittisten päättäjien velvollisuus on kuitenkin huolehtia myös niistä suomalaisista joilla ei ole vahvoja edunvalvojia tai jotka eivät itse kykene puoliaan pitämään

keskustan esittämä yhteiskuntasopimus on myös oikeudenmukaisuussopimus

nyt on hyvä että te myönnätte sen että tuo velkasaneerausvaihtoehto on todennäköinen aivan kuten ekonomistit ympäri eurooppaa alkavat sille kannalle kallistua mutta samalla tämä ervvn muutoksen perustelu on muuttunut siihen suuntaan teidän puheissanne että muutoksia tarvitaan jotta voidaan tehdä hallitummin tuo velkajärjestely

arvoisa puhemies

puun energiakäytön lisääminen on pitkäjänteistä touhua ja meidän tulee todennäköisesti seuraavan runsaan kymmenen vuoden aikana ehkä noin nelinkertaistaa metsästä tulevan biomassan energiakäyttö

arvoisa puhemies

aika loppui kesken

keskusta sitoutuu saattamaan sote uudistuksen yhteistyössä maaliin

arvoisa puhemies

suomalaisten työllisyyden takia keskusta on ennen vaaleja kannattanut portugalin lainojen takaamista ja tekee sen myös vaalien jälkeen

niin tai näin edustaja zyskowicz olitte aivan oikeassa siinä että lisäaikaa todella on tarvittu ja nyt kyse on siitä onko tämä puolitoista vuotta ollut riittävä jotta pankit ovat ehtineet vahvistaa taseitaan riittävästi onko se ollut riittävä jotta eri euroopan valtiot ovat pystyneet omaa talouttaan saattamaan terveemmälle pohjalle vai kuinka pitkälle tätä lisäaikaa ostetaan koska jokainen kuukausi jokainen neljännesvuosi jokainen puolivuosi maksaa lisää

nyt viime vuosina on ollut sitä heiluriliikettä että vähän riippuen siitä mikä sattuu päästöoikeuden hinta milloinkin olemaan joko puulla on paljon kysyntää tai sitten sitä on vähemmän ja se on äärimmäisen suuri ongelma energiapuun korjuun kannalta koska sitä työtä täytyisi tehdä koko ajan joka kuukausi jotta sitten olisi sitä polttoon sopivaa tavaraa silloin kun sitä tarvitaan

kun sdp valmistautui muuttamaan linjaansa vaalien jälkeen suhteessa lainojen takauksiin te esititte puolenkymmentä ehtoa

ihmettelin miten nuo ehdot kuulostivat niin tutuilta ja tarkistin muistiinpanot alivaltiosihteeri hetemäen valtiovarainvaliokunnassa esittelemistä alustavista luonnoksista velkaisten euromaiden tukemiseksi ja kas kummaa kaikki teidän ehtonne löytyivät hetemäen jo pari päivää aiemmin valiokunnalle esittämistä papereista

jos tällä pystytään sitä pitkäjänteisyyttä parantamaan ja tasoittamaan energiapuun korjuuta osittain niin siinä mielessä tämä on erittäin tervetullut aloite

kyse on siitä kuinka pitkälle aikaa ostetaan ja milloin päätetään että nyt on oikea hetki tehdä jotain muuta

meidän mielestämme tuo oikea hetki alkaa olla lähellä

teidän ainoa uusi asia oli pankkivero jota nyt ajatte hallitusneuvotteluissa suomalaisille pankeille ja joka ei kopsahda kreikan tai irlannin tai portugalin sijoittajiin yhtään mitenkään

hallituksen rakennepakettiin sisältynyt kotihoidon tuen leikkaus eli tuen pakkojakaminen kaatui perheiden asiantuntijoiden ja opposition yhteistyönä onneksi

meidän on kerta kaikkiaan pohdittava olemmeko suomessa valmiita ottamaan askeleita aina vain pitempiä askeleita yhteisen vastuun ja tämän niin sanotun liittovaltiokehityksen tiellä vai alammeko pikkuhiljaa noudattaa sopimuksia jotka on tehty

kysynkin ministeri kataiselta mitä uutta sdp on oikeasti tuonut suomen linjaan

siihen sopimuksien noudattamiseen liittyy se että kreikka on ilmiselvästi menossa velkajärjestelyyn

sen jälkeen euroalueen pelastaminen meidän näkemyksemme mukaan edellyttää sitä että harkitaan ja tarkistetaan mitkä maat ja alueet pystyvät eurossa täyttämään ne kriteerit jotka eurolle on luotu ja onko kriteereitä syytä viilata sen tulevaisuus näyttää

aivan alkuun haluan kommentoida niitä puheenvuoroja joissa on nostettu tätä huolta että pitäisi olla erilaisia merkintöjä jotka takaavat kuluttajille esimerkiksi tämän gmo vapauden tai takaavat sen että kotieläimiä kohdellaan hyvin jnp

siksi suomea on uudistettava jotta menestymme yhä kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa ja voimme turvata hyvinvointimme myös tulevaisuudessa

arvoisa puhemies

eli olemme siinä tienhaarassa käsittääkseni jatkammeko yhteisen vastuun paisuttamisen tiellä kohti liittovaltiota vai otammeko ajatustauon ja toteamme että mitäs jos alkaisimme noudattaa niitä sopimuksia jotka euron syntymisen hetkinä on tehty

arvoisa herra puhemies

ensinnäkin suuret kiitokset valtiovarainvaliokunnan jaostolle ja jaoston puheenjohtajalle sekä myös maa ja metsätalousvaliokunnalle erinomaisesta yhteistyöstä tässä kuluneen vuoden aikana ja se yhteistyö ja yhteinen ymmärrys suomalaisen maatalouden ja maaseudun tilanteesta haasteista näkyy myös tässä valiokunnan mietinnössä

arvoisa puhemies

keskustan vastaus on että aikaa on hankittu riittämiin ja kysymys oikeastaan kuuluu mitä hyötyä on siitä että kreikan velkajärjestelyä lykätään kolme kuukautta tai puoli vuotta ja emmehän me sitä edes suomen eduskunnassa totuuden nimissä pysty päättämään

oletteko valmiit siihen

sen lisäksi luomu merkki takaa sen luomutuotantotavan gmo vapauden eläinten paremman kohtelun lajinmukaisen käyttäytymisen mahdollisuudet eli väljemmät elintilat mahdollisuuden ympärivuotiseen liikkumiseen

sen takia myös julkisten palveluitten järjestämisessä ihmisten terveyspalveluitten järjestämisen pitäisi olla etusijalla

edustaja kiljunen totesi hänelle hyvin että kunnat niukkojen määrärahojen puitteissa eivät tälläkään hetkellä pysty kaikkia omaishoitajien tukiratkaisuja tekemään tai loppuvuodesta ei enää pystytä sopimuksia tekemään

hallitus ja sille käsikassaraksi ryhtynyt orpon työryhmä on kuitenkin päätynyt siihen että terveyspalvelut uhrataan hallituksen valtapoliittisten tavoitteitten toteuttamiseksi

onko hyötyä siitä että siirrämme yritämme pitkittää asioita mitä sillä voitetaan vai onko suomen hallituksen aika tunnustaa tilanne ja lähteä muiden euromaitten hallitusten kanssa etsimään täydellä puhevallalla varustettuna sitä kestävämpää ratkaisua niin ettei se ole aiheuttamassa enempiä ongelmia

tilanne muuttuu katastrofaalisesti huonommaksi koska hallitus leikkaa kunnilta niitä tälläkin hetkellä vähäisiä mahdollisuuksia järjestää palveluita tai tukea omaishoitajien jaksamista

kuluttajille täytyy vaan antaa se tieto että halutessaan he voivat markkinoilta jo valita luomu tuotteen ja sillä tavalla varmistua näistä tärkeistä asioista

kuvittelin että hallituksessa on substanssiministereitä mutta tämän päivän keskustelua kuultuani siellä on aika paljon propagandaministereitä ja demareitten ryhmästä lisää nousemassa

näissä oloissa valiokunta on hyvin tunnistanut niitä kipukohtia mitä erityisesti ensi vuoden budjettiin liittyy ja täytyy antaa kiitos ja tunnustus kaikista niistä lisäyksistä mitä valiokunta on kyseiselle hallinnonalalle osoittanut

sitä me täällä kritisoimme

te olette maalaamassa kaunista kuvaa ja hyvää lakia mutta ette anna voimavaroja sen toteuttamiseen ette omaishoitajille ja tokkopa kunnillekaan kotiin vietävien palveluiden tai laitoshuollon inhimillistämiseksi

puhemies

valkuaisomavaraisuuden varmistaminen on ruokahuollon ja ruokaturvan kannalta tärkeä seikka jotta erilaisissa maailman käänteissä pystytään sitten tätä kotoista turvallista ruokaa tuottamaan

keskustan malli on kotikuntamaakunta malli

se lopettaa ihmisten pompottelun poistaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisen raja aidan toisin kuin teidän mallinne

arvoisa puhemies

siinä mielessä oli ilo kuunnella ed

mielestäni tämä vähättelee suomalaisten ympäristöviranomaisten työtä

suomen ympäristöviranomaiset ovat tehneet tässä parin vuoden aikana hurjan urakan vahtiessaan että tämä homma menee ympäristövaikutuksista annetun lain mukaan sekä espoon sopimuksen mukaan

olisin kysynyt edustaja vahasalolta

ei sen takia että siitä saadaan polttoainetta tankkiin vaan sen takia että se mäski on erittäin hyvä valkuaisrehun raaka aine meidän kotieläimillemme

tiedän että yhtiöltä joka on luvan hakija ei siis venäjän valtio on vaadittu tuhansia sivuja lisää selvityksiä eri kierroksilla kun tätä hanketta on haluttu aina tarkemmin ja tarkemmin syynätä ja sen ympäristövaikutuksia etukäteen arvioida

oivallus ja toteamus siitä että kun kannattavuutta edistetään niin samalla täytyy myös turvata neuvonnan erityisesti talousneuvonnan resursseja on todella tärkeä juttu sillä ahdinkoon ajautuneilla tiloilla joskus voi olla jopa tärkeämpää se että siellä ammattilaisten ja ulkopuolisten silmien kanssa hieman katsotaan niitä vakauttamistoimia kuin se tuleeko joku tietty satanen euroja lisää sinne tilille vai ei

opettajien ammattijärjestö on muun muassa arvioinut ja kuntaliitolla on samansuuntaisia arvioita että tuo johtaisi jopa kolmanneksen karsintaan toisen asteen opetusverkosta

eli samaan aikaan kun meidän pitää varmistaa turvallisen ruuan saanti kuluttajille meidän pitää entistä enemmän kiinnittää huomiota myös siihen että erilaiset materiaalit ja niitten hyötykäyttö yhteiskunnassa paranee

on positiivista että myös venäjä valtiona on toimittanut kaikki espoon sopimuksen mukaiset asiakirjat mitä suomi on heiltä pyytänyt

siis joka kolmas lukio tai ammattioppilaitos pantaisiin kiinni

arvoisa puhemies

pääministeri katainen te lähdette mutta ongelmat jäävät

tämä tarkoittaa sitä että kysymys biokaasun reaktorit lietteet

tuo velkaantumisvauhti pääministeri katainen on nyt täsmälleen sama kuin teidän aloittaessanne kolme vuotta sitten

myös yhdyskuntalietteistä pitäisi tulevaisuudessa pystyä arvokkaat ravinteet erityisesti fosfori erottelemaan niin hyvin että ne pystytään palauttamaan sinne ruuan tuotantoon peltoon eivätkä ne päädy vesistöihin

myös viljelijöitten kannattavuuteen ja maksuvalmiuteen vaikuttaa oleellisella tavalla se että eun maatalouspolitiikan vaatimat tukijärjestelmän valvonnat pystytään tekemään oikea aikaisesti jotta tukien maksu ei viivästy

ja nyt tulee päälle tämä lapsilisien leikkaus